tässähän on kyseessä erittäin merkittävä uudistus joka toivon mukaan tulee sitten parantamaan merkittävästi kansalaisten asemaa tuolla maakunnissa

käytännössä tämä tarkoittaisi ilmeisesti ensi vuoden alusta lähtien sitä että elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnettäisiin de minimis tukena

mutta puhemies kaiken kaikkiaan myönteinen lakiesitys

esittämämme niin sanottu kotikuntamaakunta malli on toimiva vaihtoehto hallituksen muutamiin kymmeniin suurkuntiin perustuvalle keskittämispolitiikalle ja sekavalle sote yritelmälle

tuntuu myös siltä että kun täällä korostetaan monessa yhteydessä sitä että tätä uudistusta on viety eteenpäin valtavalla kiireellä niin lienee kuitenkin niin että käytännössä tuolla kentällä ollaan merkittävästi valmiimpia tähän uudistuksen toimeenpanoon kuin täällä konsanaan

vaihtoehdollamme turvattaisiin sosiaali ja terveyspalveluille riittävän suuret järjestämisalueet jotka voisivat tukeutua esimerkiksi nykyisiin sairaanhoitopiirialueisiin

esimerkiksi kainuussa tämä koskee nytten useita satoja pitkäaikaistyöttömiä

tämä ohjausjärjestelmähän muodostuu kolmesta eri elementistä ja toimiakseen nämä ohjausjärjestelmät tarvitsevat erittäin hyvää eri ministeriöitten välistä yhteistyötä

kuinka näette mitkä ovat ne aivan keskeiset riskit tämän ohjausjärjestelmän toimivuuden osalta mihin erityisesti ministeriöitten tulee tässä jatkossa panostaa

se on ylimielistä se on röyhkeää muista piittaamatonta muita kunnioittamatonta ikään kuin kaikki viisaus olisi teillä ja kaikki tyhmyys meillä muilla

muita maakuntatason järjestämisvastuulle soveltuvia tehtäviä ovat totta kai maakuntien liittojen nykyiset tehtävät mutta samaan kuntayhtymään sopisivat myös esimerkiksi pelastuslaitokset ja jätehuolto siis sosiaali ja terveydenhuollon lisäksi

arvoisa puhemies

en osaa tässä lähteä syyttelemään ketään osaan vain arvioida omalta kannaltani tätä lain tarpeellisuutta ja lain muutoksen tarpeellisuutta

ne hoitaisivat erikseen määriteltävät lähipalvelut kuten esimerkiksi esi ja perusopetuksen päivähoidon kulttuuri kirjasto ja liikuntatoimen asumis ja kaavoituspalveluita paikallisinfran äärettömän tärkeän paikallisen elinvoiman kehittämisen ja elinkeinotoimen

ensinnäkin tietysti pitää muistaa se että missään muussa eu maassa ei ole samankaltaista metsätaloutta kuin suomessa metsähallituksen kautta ja se tuo meille omat erityistarpeet

itse en ole valmis ottamaan sitä riskiä mitä eu säädökset mukaan lukien eu hankintadirektiivi tulisivat kenties mahdollistamaan eli minun lähtökohtani tässä on tavallaan tämä riskin minimointi

on helppo yhtyä ministeri kiviniemen näkemykseen siitä että tässä valtion aluehallinnon uudistuskokonaisuudessa on kysymys itsenäisen suomen historian mittavimmasta aluehallinnon uudistuksesta

toisaalta sen että nyt valittiin osakeyhtiömalli minä ymmärrän sillä tavalla että tämän kautta sitten valtion maa ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden jota on tarkoituksenmukaista ja järkevää hoitaa yhdessä organisaatiossa

tätä uudistusta kohtuullisen läheltä seuranneena voi myös yhtyä ministeri kiviniemen näkemykseen siitä että valmistelu näyttää kaiken kaikkiaan sujuneen eri instansseissa myös hallituspuolueitten kesken hyvin ja rakentavassa ilmapiirissä

arvoisa puhemies

kotikuntamaakunta mallimme tarjoaa siis kunta ja sote uudistukselle pääperiaatteet

tämän varmistamiseksi onkin ollut aivan oikein että uudistuksen valmistelu on tehty hyvin laajalla osallistujajoukolla valtakunnan eri tasoilla

arvoisa puhemies

minulla itselläni on lähes kymmenen vuoden kokemus tämäntyyppisen mallin toimivuudesta ja tälläkin kertaa minä voin sanoa sen täälläkin salissa että se on erittäin toimiva se on taloudellisesti tehokas sitä kautta pystytään tuottamaan erittäin tehokkaasti muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut se on erittäin demokraattinen avoin

toki on huomioitava se että laajasta valmistelusta huolimatta on valmistauduttava siihen ettei uudistusten käytäntöön vieminen ole täysin ongelmatonta

jos infrakustannuksia kaiken kaikkiaan halutaan korvata niin kyllä minäkin näen sen sillä tavalla että silloin pitää sitten kohdistaa nämä korvaukset nimenomaan niihin perustamiskuluihin eli tavallaan lähteä siitä liikkeelle että näitä perustamiskustannuksia korvataan kuten aiemminkin

tämä lakiehdotus on monella tavalla tarpeellinen ja on kyllä erittäin myönteistä että näitten monien paineitten alla tässä eduskunnassa lakiesitystä käsitelleet molemmat valiokunnat ja kaikki ovat olleet tästä esityksestä yksimielisiä

jos keskusta seuraavissa eduskuntavaaleissa saa kansalta valtakirjan kunta ja sote uudistukset palautetaan parlamentaariseen valmisteluun

mutta kuitenkin itse jään pohtimaan muutamia perustavaa laatua olevia kysymyksiä ennen kaikkea sitä olisiko tässä syytä ollut miettiä myös tarkemmin ensin sitä mitä kaikkea kuuluu ylen julkisen palvelun tehtävään ja mitä sinne kaiken kaikkiaan ei kuulu mikä kaiken kaikkiaan on ylen tehtävä tulevaisuudessa

onkin tärkeää että alueellisille muutostyöryhmille annetaan keskushallinnosta kaikki mahdollinen tuki ja sitäkin kautta tuetaan tämän uudistuksen kohteena olevien virastojen henkilöstöä muutosten keskellä

ja kun on kysytty että mitäs on kuntien tehtävinä niin kuntien yksi tehtävä on muun muassa toimia edunvalvojana siinä että ne palvelut todella kunnan alueella tuotetaan

arvoisa puhemies

tällä halutaan vahvistaa tuottajien ja tavarantoimittajien asemaa suurten kauppaketjujen voisiko sanoa puristuksessa mutta ainakin neuvottelukumppanina

tarpeet valtion aluehallinnon muutokseen ovat selvät ja tähän uudistukseen tutustuessa minustakin näyttää siltä että esillä oleva uudistuspaketti vastaa aika hyvin alkuhankkeen voisiko sanoa kolmeen päätavoitteeseen

mutta sitten arvoisa puhemies hallintovaliokunnan jäsenenä minä mietin täällä voinko minä tämän nyt käsillä olevan esityksen pohjalta olla tekemässä lopullista päätöstä muun muassa kuntarakennelaista

täällä on moneen otteeseen puhuttu kaupan vahvasta asemasta ja on selvää että päivittäistavarakaupassa suomessa kaupan vahva asema on selvä ja selvää on myös se että tuota asemaa on käytetty vahvasti tavarantoimittajien suuntaan toisaalta oikein mutta epäilemättä osin myös hyvin kyseenalaisesti

kuinka ministeri arvioi tätä tilannetta miten tämäntyyppinen pohdiskelu nyt sitten jatkossa viedään eteenpäin

parantaa aluehallinnon asiakaslähtöistä palvelukykyä ja aluekehitystyön vaikuttavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä vahvistaa alueellisuutta ja tuo synergiahyötyä kokoamalla hallintoa yli perinteisten sektorirajojen ja lisää selkeästi aluehallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta

tuoko se yhteiskuntaan lisää turvallisuutta että rikosten määrän todellisuudessa kasvaessa vankiloitten määrää suunnitellaan kuitenkin vähennettäväksi

vaikka tämä vastuu nyt on eri yhtiöllä niin kun täällä on ministeri paikan päällä haluaisin tiedustella mitä on tehty ja mitä voitaisiin tehdä nyt sen varmistamiseksi että todella kaikille talouksille tässä maassa myös ylen tv ohjelmat tulevat näkymään

kuten täällä jo muutama muukin edustaja on erinomaisessa puheenvuorossaan todennut niin tämä kaupan vahva asema kyllä näkyi myös tässä valiokuntakäsittelyssä voisiko sanoa jopa yllättävänä varovaisuutena siinä mitä asiantuntijat kaiken kaikkiaan lakiesityksestä haluavat sanoa

on selvää että nykytilanteeseen ja nykytilaan verrattuna aluehallinto ja sen ohjaus yksinkertaistuvat selvästi kun kuudesta eri aluejaolla ja ohjauksella toimivasta itsenäisestä viranomaisesta siirrytään kahteen

elintarvikeketjussa vahva kauppa ottaa syntyvästä arvonlisäyksestä suurimman siivun ja se siivu on kasvanut vuosi vuodelta vastaavasti muun muassa tuotteen ja jalostuksen osuus on laskenut

uskoisin myös niin että läänien poistuminen tuo ainakin jossakin määrin tietynlaista lainausmerkeissä henkistä liikkumavaraa hallinnossa alhaalta ylöspäin

esimerkiksi minun on itse aivan mahdotonta ymmärtää kuinka voi olla mahdollista että esimerkiksi maitolitran hinnasta tuottajan ja meijerin osuus vuosi vuodelta laskee mutta kaupan osuus koko ajan nousee

aluekehittäminen tulee uudistuksessa kahden toimijan vastuulle eli valtion ja kuntien aluekehitysvastuu kohtaavat samalla alueella kuten ministeri pekkarinenkin äsken totesi

talvivaaraan liittyy tietysti näitä ongelmia

on siis tarpeen että lainsäädännöllä voidaan puuttua tässä tapauksessa kahden suuren kaupparyhmän yksipuolisiin kilpailua rajoittaviin toimenpiteisiin ja kuten täällä kaikki muutkin ovat todenneet puuttua siis mahdollisiin väärinkäytöksiin

on erittäin tärkeää että uudistuksessa tietynlainen painopiste on maakuntien liittojen toimivallan lisääminen aluekehitystyön kokoavana ja yhteensovittavana viranomaisena

ei luottamusta tähän alaan todellakaan ole syytä menettää näitten talvivaaran esiin tulleitten ongelmien takia

ministeri itse on ymmärtääkseni suhtautunut julkisuudessa erittäin vastuullisesti talvivaaran tilanteeseen mutta olen huomannut että meillä on myös paljon tahoja jotka mieluusti näkisivät että yhtiö saa kaatua

liittojen vaikutusvalta suhteessa etenkin elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin kasvaa aivan oikein ja onkin välttämätöntä että maakuntien liitoilla tulisi olla ja niillä tulee olla voimakkaampi vaikutus elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten tulossopimuksiin

käytännössähän yksittäisten toimitusyritysten mahdollisuudet vaikuttaa noihin asioihin ovat olemattomat muun muassa yritysten pienuuden ja asiakassuhteen menettämisen pelossa

valtio omistajan näkökulmasta talvivaara tulee olemaan vielä erittäin monella tavalla hyvin vaativa harjoitus ja toistan edelleen sen että tämä tulee olemaan harjoitus joka vaatii valtiolta suurta kärsivällisyyttä

onko valtiontalouden ja ympäristön näkökulmasta meillä yksinkertaisesti varaa ottaa sitä riskiä että talvivaara yhtiönä kaatuisi

tätä todistaa myös kilpailu ja kuluttajaviraston alkutuotantoselvitys tältä vuodelta

liittojen ja maakuntien tehtäväkenttä myös laajenee kokonaisuuksilla joilla on selkeää myönteistä merkitystä aluekehittämistyön vaikuttavuuden ja toteuttamisen edistämisessä

tämä selvityshän toteaa muun muassa sen että kaupan ja tuottajien väliseen sopimuskäytäntöön on välttämätöntä puuttua tuottajien toiminnan turvaamiseksi

hän pohti sitä että valtio omistajan on varmasti syytä arvioida niitä keinoja ja tarpeita joiden kautta tämä talvivaaran toimintakyky ja näitten prosessien toimivuus pystyttäisiin varmistamaan jotta sitä kautta saataisiin talvivaarasta mahdollisille uusille omistajille entistä mielenkiintoisempi kohde

näitten talousarvioitten käsittelyn yhteydessä on aina syytä myös todeta se että tämä maa kehittyy vain hyödyntämällä maan kaikkia voimavaroja ja ministereitten suuntaan kysymys kuuluukin että kun alueellisesti totta kai tarvitaan kasvua kilpailukykyä ja työllisyyttä niin miltä nyt sitten koko maan kehityksessä pysyminen näyttää niillä toimenpiteillä joita hallitus nyt on ajatellut tässä lähivuosina tehdä

on tärkeää että muun muassa maakuntaohjelman rooli nyt edelleen vahvistuu ja sen toteuttamissuunnitelma ohjaa aiempaa vahvemmin aluekehittämisvarojen käyttöä

lihantuottajien kantama riski on kaiken kaikkiaan kohtuuton elintarvikeketjun muihin toimijoihin nähden

minä lämpimästi kannatan sitä ajatusta että valtiovallan on syytä tätäkin näkökulmaa arvioida ja jos se vaatii lisäinvestointeja tämän prosessin selvittämiseen ja tutkimiseen niin se varmasti kannattaa käyttää hyödyksi

voinee todeta sen jotenkin näin että lihanjalostajathan tässä maassa ovat tällainen tyyppiesimerkki siitä kuinka kaiken kaikkiaan kaupan koirakoulu toimii

vaikka itse kannatan tätä lakiesitystä niin en kyllä tunnista itsessäni millään tavalla mitään totaalisuojelun pelkoa mitä edustaja huovinen tässä nosti esille

henkilökohtaisesti olen kuitenkin pettynyt siihen tai sanotaan nyt että ainakin harmittelen sitä että tavoiteltaessa maakuntien liitoille kansanvaltaista ohjausta tyydyttiin siihen toki syyt ymmärrän että kunnanvaltuustot valitsevat maakuntavaltuuston jäsenet

minä ymmärrän tämän lakimuutoksen sillä tavalla että tällä halutaan pitää suomalainen valtion omistama suomalaisten omistama maa ja vesiomaisuus suomalaisessa käytössä ja vielä niin että käytännössä näitten alueitten käyttöön ei ole tulossa mitään muutoksia

onkin välttämätöntä että kilpailu ja kuluttajavirasto tämän säädettävän lain pohjalta selvittää muun muassa tämän sisältyykö viljelijöitten tuottajien tavarantoimittajien ja kaupparyhmien välisiin sopimuksiin ja käytäntöihin määräävän markkina aseman väärinkäyttöä

ja kun ministeri ihalainen tuossa omassa puheenvuorossaan totesi että nyt täytyy sitten tämä äkillisen rakennemuutosalueen status tämän alueen osalta varmistaa niin sitä kainuu nytten odottaa ja hakemus on tulossa

kun äsken kysyin taustoja tälle hallituksen energiaveroratkaisulle ja energiatukiratkaisulle niin huomasin että ministerit naureskelivat keskenään

tämä kolmas tase

ajatus siitä että se olisi heikentämässä luonnonsuojelun asemaa minä ymmärrän kuitenkin niin että sinne siirrettävillä alueillahan ei ole mitään tuottotavoitetta ja mikäli näille alueille halutaan sitten joku tuottovaade niin silloinhan tämä siirto tuottovaateen alaisuuteen voidaan tehdä vain eduskunnan päätöksellä

mutta tämä koheesiopolitiikka on ennen kaikkea itä ja pohjois suomen kannalta äärettömän tärkeää ja kysymys kuuluukin pääministerille

samalla on myös seurattava sitä kuinka yleensäkin hyvät kauppatavat toteutuvat tässä kauppaketjussa

todellista kansanvaltaisuutta ja demokratiaa olisi valita maakuntavaltuusto suoralla kansanvaalilla mutta ajattelen myös niin että maakuntien roolia valtion aluehallinnon poliittisessa ohjauksessa olisi voitu viedä vielä pidemmällekin jolloin tähän siis olisi liittynyt myös tämä suora kansanvaali maakuntavaltuuston valinnassa

olisiko nyt suomen kuitenkin nostettava tämä koheesiopolitiikka eussa merkittävästi korkeammalle jalustalle nimenomaan suomen alue ja rakennepolitiikan näkökulmasta nimenomaan siis meidän omasta alue ja rakennepolitiikan näkökulmasta ajatellen

nämä tuotteet antavat kaupalle mahdollisuuden ohjata markkinoita hyvin vahvalla tavalla haluamaansa suuntaan

puuttumatta nyt tarkemmin tähän problematiikkaan totean vain sen että on epäilemättä tärkeää huolehtia siitä että kauppa ei kytke tavarantoimittajien halukkuutta valmistaa kaupan omia merkkejä ja tavarantoimittajien omien merkkituotteitten myyntiä toisiinsa

uudistuksen alueellisuuden vahvistamiseen liittyy ymmärtääkseni myös se näkemys että selvitetään missä määrin eri ministeriöitten tehtäviä voitaisiin siirtää alhaalle päin alueitten tehtäviksi

tämän osalta luvalla sanoen ministeriöt osoittavat tietyllä tavalla vahvaa tsaarinaikaisen keskusjohdon perinnettä siinä että ministeriöistä ei saa viedä mitään pois

joka tapauksessa on selvää että vain kilpailulainsäädännön avulla maataloustuottajien kilpailuasemaa ei pystytä parantamaan vaan tarvitaan laajaa toimenpidekokonaisuutta

arvoisa rouva puhemies

viime vaalikaudella tässä talossa erittäin useaan kertaan nousi esille se että suomen ennen kaikkea ennakoiva vaikuttaminen eu tason päätöksentekoon oli kovin vajavaista

lain vaikutuksia on seurattava markkinoitten hintatasoon tuontiin alkutuottajien asemaan markkinoitten kilpailutilanteeseen ja niin edelleen

tarvittaessa tulee harkita myös erillisen kaupan alan asiamiehen tai kuluttaja asiamiehen mitä nimeä nyt sitten halutaankaan käyttää viran perustamista valvomaan kilpailua markkinoilla

ympäristöministeriön osalta jouduimme muutamassa valiokunnassa kiinnittämään turhankin usein huomiota siihen että ympäristöministeriö ei sitoutunut yhtenäiseen kansalliseen vaikuttamiseen

arvoisa puhemies

maakuntien välinen yhteistyö on kuitenkin välttämätöntä mutta ehkä on syytä välttää lakisääteistä yhteistoimintamenettelyä ja harkita yli maakunnallisesti merkittävien asioitten käsittelyä tietynlaisella läheisyysperiaatteella

ensinnäkin tähän ministerin äskeiseen puheenvuoroon tietysti voisi todeta ihan kaikella ystävyydellä kun puhutaan tästä parlamentaarisesta työryhmästä että ehkä se olisi ollut hyvä perustaa jo ennen kuin nämä ongelmat olivat käsissä ja todettiin että tätä lakia ei kunnolla saada sitten eteenpäin

itse toki olisin halunnut että tuo kaupan alan asiamiehen virka olisi perustettu jo tämän säädettävän lain yhteydessä

hyvin usein jouduttiin toteamaan se että ministeriöitten välinen yhteistyö eu vaikuttamisessa ei yksinkertaisesti toimi ja usein katseet kohdistuivat nimenomaan ympäristöministeriön suuntaan

näkemykseni mukaan missään tapauksessa ei voida mennä siihen tilanteeseen että yhteistoiminta alueilla käsiteltäisiin kaikki tärkeimmät resurssikysymykset eli keskeiset strategiset kysymykset

mutta kaiken kaikkiaan hyvä lainsäädäntö ja tässä yhteydessä kun ministeri ihalainen täällä istuu paikalla myös suuri kiitos hänelle kaikesta siitä työstä mitä tämän lain eteen nyt on tehty

mutta kuten jo monessa puheenvuorossa on todettu niin itsellenikin tulee koko ajan sitä viestiä alan henkilöstön keskuudesta että lakiesitys on pahoin epäonnistunut ja monia erittäin kovia terveisiä tulee siitä että tätä lakia ei missään tapauksessa tämänmuotoisena pitäisi viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

tehty lakiesitys on täällä on käytetty monta kertaa sanaa erinomainen ja sitä se on tilanteeseen sopiva riittävän yksinkertainen ja epäilemättä toimiva laki

joka tapauksessa arvoisa puhemies ministeri kiviniemi kiteytti erittäin hyvin esittelypuheessaan uudistuksen perusfilosofiaa eli asiakkaat eivät ole hallintoa varten vaan hallinto on asiakkaita varten myös aluetasolla

arvoisa puhemies

haluankin lausua ministerille ja ministeriön virkamiehille erittäin suuret kiitokset tämän massiivisen uudistustyön vahvasta eteenpäin viemisestä

uskon vahvasti ja on uskottava että tämä esitys on myös toimiva rakennusalan työllisyyden parantamiseksi ja varmasti myös edesauttaa purkamaan kerros ja rivitalojen mittavaa korjaustarvesumaa tulevilta vuosilta

mutta kaiken kaikkiaan ministeri haluttiinko tässä lakiesityksessä lainkaan edes suomen varhaiskasvatusta kehittää kansainvälistä tasoa vastaavaksi

millä tavalla hallitus suhtautuu tällaiseen kansalliseen tukitoimintaan

arvoisat kansanedustajat

ilmoitan että heidän majesteettinsa ruotsin kuningas kaarle kuudestoista kustaa kuningas silvia seurueineen ovat saapuneet seuraamaan täys istuntoa eduskunnan puolesta lausun arvoiset vieraat tervetulleeksi eduskuntaan päätäni ja miettiä tarkkaan keiden edellä on viedä sama jos tytär carries konung kaarre den sexton kustaa on rattiin silvia neidit värien harmonien vyöry aktiivista nelli pakki yksi hakemus vetämää viljaa chelsea oli pyykkimäärän ja sitten

jotta lain elvytysvaikutus lähtisi nopeasti liikkeelle on hyvin perusteltua asettaa tällainen tiukka aikarajaus aloittaviin korjauksiin eli työllistävästä vaikutuksestahan kaiken kaikkiaan on kysymys

nyt tarvitaan nopeasti työllistäviä vaikutuksia ja sen takia tällä aikarajauksella on syytä pyrkiä sitten ikään kuin pakottamaan näitä korjausinvestointeja liikkeelle

arvoisa puhemies

kuntien kannalta kaiken kaikkiaan on hyvin myönteistä se että hallitus sitoutuu hallitusohjelmassaan edistämään kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä

edusta on hyvä jatkaa

euroissa

mutta tämän kehuosion jälkeen on sitten pakko kyllä todeta että käytännössä tilanne edustaja saarinen tilanne kuntien kannalta on kuitenkin hyvin ongelmallinen koska nämä hallituksen keinot niin hallitusohjelmassa kuin ensi vuoden budjettiesityksessä tuon tavoitteen saavuttamiseksi ovat hyvin hyvin ristiriitaiset